silloin hallituksessa pääministerivastuussa olivat sosialidemokraatit ja oli lipponen ja heti sen jälkeen oli keskusta ja oli aho

silloin jos kysymys on siitä että valtionapujen toivossa täytyy tehdä sijoituksia tai valtionapujen takia täytyy tehdä sijoituksia niin me olemme väärällä tiellä

mutta toisaalta meillä on tietysti erittäin hyvä neuvolaverkosto tässä maassa ja tähän ennalta ehkäisevään toimintaan pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota

lasten täytyy saada myöskin hiilareita ja se on minusta hyvä niin että lapsille on vielä tämä korvaus olemassa ja kotona pystytään tekemään sitten sellaiset jauhotuotteet mitä voidaan syödä tai ne pystytään ostamaan kaupasta

silloin tuli tällaisia asioita kuin että lapsilisiä leikattiin opintotukea alennettiin sen lisäksi taitettu indeksi astui voimaan niin että minä en nyt valitettavasti voi teille kummallekaan hirveän hyvää arvosanaa antaa siitä miten tätä maata on hoidettu

jäljet tässä kyllä johtavat sylttytehtaalle

ei silloin auta se vaikka siinä laitoksessa olisi hyvä ja terveellinen ruoka ja vaikka siellä olisivat puitteet kunnossa jos se ihmisen kylmyys tulee sieltä ja lapsilla ei ole hyvä olla

täällä on puhuttu muun muassa palkkatuesta ja edellinen hallitus teki päätöksen joka vei palkkatuen niiltä ihmisiltä jotka ovat ansiosidonnaisella työttömyyskorvauksella

uskotaan että täällä ehkä sitä hoidetaan paremmin kuin muualla ja sen jälkeen kun yksikin jolla ebola on maahan tulee niin tiedetään että ebola on silloin maassa eikä kovin helposti täältä pois lähde

se mihin voitaisiin tietysti kiinnittää huomiota on se että kysyttäisiin leipureilta mistä syystä se gluteeniton leipä maksaa niin paljon koska jauhojen hinnasta se ei ole kiinni

toinen asia jota pidän erittäin huonona on se että kun lapsi on sijoitettu niin liian monessa kohdassa halutaan katkaista lapsen suhteet sellaisiin aikuisiin jotka ovat häntä rakastaneet ja jotka aidosti rakastaisivat vieläkin

kun me avaamme ovet niin se on myöskin sellainen dominoilmiö joka lisää ja lisää tarvetta tuoda erilaisia palveluita sinne

mutta ei niin että jos ollaan raskaana kolmannella kuukaudella tullaan tänne ja ruvetaan käymään meidän neuvolassamme ja saadaan tietysti myöskin tämä ensimmäinen paketti elikkä äitiyspakkaus joka sinänsä on aivan äärimmäisen hieno asia

hyvin monesti tämä suhteiden katkaisu tarkoittaa nimenomaisesti isovanhempia jos omien vanhempien kanssa on ollut huonoa olla

mutta on erittäin hyvä asia että näitten kaikkein pienimpien ihmisten niiden ihmisten jotka itse eivät voi omia asioitaan hoitaa asiat otetaan esille

ne ovat perheyrityksiä juuri niitä mitä hallitus toivoi tänäänkin kyselytunnilla enemmän tähän maahan jotta työllisyyttä pystyttäisiin tässä maassa hoitamaan

mutta se mikä on myös meidän vastuullamme on että lastensuojelutehtävissä kunnallisissa toimissa ja viroissa ei saa olla yhtään ainutta lastensuojelijaa jolla ei ole siihen kompetenssia

euroopassa on suurtyöttömyys

arvoisa puhemies

en puutu tähän näin mutta niin kuin täällä todettiin sosialidemokraatit eivät viime kaudella saaneet työttömyyttä ratkaistua päinvastoin

se auttaa joitakin ihmisiä jossakin vaiheessa

ne työllistävät runsaan määrän kausityöntekijöitä jotka muuten sivumennen sanoen ovat suurelta osin ulkomaalaistaustaisia ja maahanmuuttajia eli tarhauksen tuomien hyvien asioiden puolella on muun muassa se että se edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista tähän maahan

se on hankittu joko teoriakoulutuksella tai hyvin pitkäaikaisella työllä

työttömyys kasvoi

mutta se on erittäin surullista tässä mistä edustaja paasio sanoi että hoiva ja hoitotöihin vanhuksilla ei ole varaa

siitä ei saa tulla arvovaltakysymys kuka otetaan huostaan ketä ei oteta huostaan minne pannaan minne ei panna vaan ammattitaito täytyy löytyä

me tiedämme senkin että me tarvitsemme innovaatioita ja me tarvitsemme tuottavaa työtä

on käynyt selväksi että ne ovat salakuvia ja salakuvien mitalin toinen puoli on se että nämä kuvaajat saattavat omalla toiminnallaan levittää erilaisia tauteja

se räksytys mikä tällä hetkellä tässä salissa on ei auta sitä puolta miljoonaa työtöntä tässä maassa eikä auta niitä ihmisiä jotka ovat kovat korvessa vaan

se on paljon

tiedän että euroopan unioni ei hoida työllisyysasioita mutta euroopan unionissa tehdään päätöksiä jotka vaikuttavat työllisyyteen

alan kovassa vauhdissa kohti köyhyysrajan alapuolta

nyt pitäisi ryhtyä tekemään yhteistyötä

nyt pitäisi tehdä yhteistyötä kaivaa ne voimat tästä maasta jotka pystyvät yhteistyöhön ja pystyvät katsomaan näitä asioita ihan ilman nokitteluja

eli tässä olisi syytä vähän katsoa toimintatapoja kenties

arvoisa puhemies

ne ovat tehneet sen että eurosta on tullut tällä hetkellä liian vahva valuutta ja se vaikuttaa teollisuuteen se vaikuttaa vientiin se vaikuttaa myös meidän kauppaamme

mutta siihen tämä ei saisi missään vaiheessa johtaa että jossakin vaiheessa sitten lakattaisiin tarkistamasta näitä mittoja eli esimerkiksi vaakaa bensamittaa ja erilaisia robottimittoja koska ne ovat sellaisia mittoja jotka kuluvat ja joista ihan oikeasti punnukset vain siirtyvät vähän toiselle puolelle tai toiselle puolelle ja ne on kyllä erittäin tarpeellista tämänkin jälkeen tarkistaa

meidän on päästävä samaan pöytään

näihin asioihin pitää pystyä puuttumaan pitää saada sellaisia päätöksiä millä euroopan unionin maat ovat kilpailukykyisiä ja millä teollisuus pidetään sisämarkkinoiden sisäpuolella

yksi asia on se että laitetaan vuokrakatto joka tarkoittaisi sitä että silloin vuokrat eivät olisi niin korkeita niin että ei tarvitsisi maksaa niin paljon asumistukea

sen lisäksi työtöntä rangaistaan tällä hetkellä myös sillä että heti napsahtaa viiden päivän karenssi kun hän tulee työttömäksi ja kun hän sitten vihdoin ja viimein jää sille työmarkkinatuelle niin tuleepahan uusi karenssi että muistaa varmasti missä on

jos kaikki karkaa kolmansiin ja kehittyviin maihin ollaan siinä tilanteessa että meillä ei enää ole työtä viime kädessä me silittelemme toistemme paitoja toinen pesee ja toinen silittää tulee varmasti vaihdantatalous

tällä hetkellä meidän asumistukemme ei valitettavasti niinkään auta niitä ihmisiä jotka asuvat siinä asunnossa paitsi tietenkin sen verran että he saavat sen asunnon

nykyisellään suomalaiset nahat ovat arvostettuja maailmalla

se on ihan jopa hämmästyttävää että aikaisemmin ei ole vaadittu että valmistajan täytyy tehdä sen kokoinen mitta minkä hän on siihen mitan kylkeen liimannut tai maalannut

mutta tavallaan sen että me käytämme tällaisen asian valmisteluun tämmöisen määrän aikaa täällä ja että eussa käytetään tähän aikaa tulee direktiivit minä kyllä asetan kyseenalaiseksi

arvoisa puhemies

euroopan sosiaalisen ulottuvuuden laventuminen on edennyt niin pitkälle että me olemme yhden vuorokauden päässä siitä että me maksamme työttömyysturvaa kaikille sisämarkkinoilla työttömiksi jääneille ihmisille

työvoimareservissä on puoli miljoonaa ihmistä

eläkekatto on asia mitä voitaisiin myöskin harkita tässä maassa pelkästään sen takia että ei kukaan pysty eläkkeellä ollessaankaan euroja syömään ja käärinliinassa ei ole taskuja

näiden pitäisi olla asioita jotka pystytään tekemään sujuvasti jotka pystytään sujuvasti viemään eteenpäin joissa ei tarvita sivukaupalla erilaisia todisteluita ja todistuksia

tässä esitetään että omavastuuosuuksia lääke ja matkakustannuksista korotettaisiin joka tarkoittaa silloin sitä että kaikkein pienituloisimmat jotka joutuvat näitä käyttämään joutuisivat lääkkeistään maksamaan huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin

erilaisten vaatimusten kanssa olisi hyvä miettiä aina myös vaatimusten seuraamuksia

jos ymmärsin asian oikein niin nämä rahat mitä nyt talvivaaraan on luvattu on tarkoitus käyttää selvitykseen siitä voidaanko talvivaaraa jatkaa vai pitääkö se ajaa alas

se tiedetään että jos työttömyys kasvaa tästä edelleen ja jos turkistarhaus ajetaan alas ja sieltä tulee työttömiä niin se on kiistaton tosiasia että kun yksi työpaikka menee se vie mukanaan puolitoista muuta työpaikkaa

toisaalta tässä sanotaan että pyritään parantamaan paljon lääkkeitä maksavien asemaa laskemalla lääkekustannusten vuotuisia omavastuuosuuksia

omaishoidon palkat pitäisi ehdottomasti saada täysin verottomiksi samaten tulonsiirrot toimeentulotuki työmarkkinatuki ja tämän kaltaiset tuet sen takia että eihän ole mitään järkeä siinä että annetaan oikealla kädellä ja viedään vasemmalla kädellä pois

eikö sitä voida tehdä nopeammassa ajassa ja käyttää sitten näitä rahoja joko talvivaaran alasajamiseen tai sen jatkamiseen koska kumpikin maksaa

riittävätkö meidän rahamme tähän

yksi asia missä liittokansleri merkel on ollut oikeassa on se kun hän on sanonut että saksan varat eivät riitä tämänkaltaiseen sosiaalisen ulottuvuuden laventumiseen hallitsemattomaan laventumiseen

missä menee se raja milloin lasketaan ettei tämä vaan jää taas tämmöiseksi kauniiksi sanaksi josta tehdään kauniita puheita voidaan pitää juhlapuheita mutta joka käytännössä ei tarkoita yhtään mitään vaan käytännössä nostaa kustannuksia henkilön

arvoisa puhemies

anteeksi oliko edustaja tolppaselle anteeks naisten elämä arvoisa puhemies

se toiminta mitä tarhauksen lopettamisen kannattajat ovat tänään tehneet on todella vastuutonta toimintaa ja rinnastettavissa sabotaasiksi

tässä kohdassa haluaisin tietysti sanoa sen että tämä asia on erittäin hyvä ja haluaisin kiirehtiä meidän hallitustamme purkamaan myöskin kaksoisverotuksen ruotsin kanssa

miksi te ette toimi niin

tuottojenvaihtoehtosopimus ei ole hyvä diili meille ja vaikka kreikka maksaisi meille korkojaan niin kuin on maksanut niin kuten tiedätte arvoisat kollegat me olemme palauttaneet ne rahat takaisin kreikalle sen takia ja sillä perusteella että emmehän me nyt voi viedä rahaa sieltä missä sitä ei oikeastaan ole

seuraavassa budjetissa ollaan jo leikkaamassa kaikkea mahdollista vähäväkiseltä kansalta nimenomaan tasaverojen osalta tasaverojen mukaan

se on se että ruotsalaista läskedryck limukkapulloa ei voi palauttaa suomessa ja saada siitä pullopanttia eikä missään muussakaan maassa

ja sitten mistä vielä ajattelin sanoa

mutta joka tapauksessa kun henkilö joka on työskennellyt ruotsissa siis suomen kansalainen muuttaa suomeen eläkepäivilleen hän maksaa enemmän veroa kuin silloin jos hän olisi saman palkan tienannut suomessa ja se verotettaisiin pelkästään täällä

lähetekeskustelua varten esitellään päivitys kolmaskymmenesensimmäinen on se voi myös neuvosto eroteta asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelu on

ei kansalla ole enää maksaa ei ole rahaa maksaa kreikalle rahaa

olisin todellakin toivonut että täällä olisi ollut jonkinlainen maininta varallisuusveron palauttamisesta

kun meillä nyt on olemassa sisämarkkinat niin voitaisiin sopia siitä että nämä pullopanttihinnat olisivat samat eri maissa ja niitä pulloja voisi sisämarkkinoilla palauttaa mihin tahansa

mutta todellakin odotan mielenkiinnolla tämän hallituksen toimia ja vaikutuksia työttömyyteen investointeihin ja vientiin

aloittakaa se vaikka siitä että kerrotte meille kuinka paljon olette jo antaneet rahaa ja kertokaa kuinka paljon olette ajatelleet antaa rahaa eurooppaan kreikalle ja siihen että pääomitatte euroopan pankit

se on taas niitä asioita jotka ovat arvovalintoja tässä salissa